ja me tiedämme että esimerkiksi pienituloiset ja huonosti koulutetut ihmiset ovat sairaampia ja sitä kautta heidän mahdollisuutensa olla työelämässä pitempään ja kerryttää eläkettä on vaikeampaa

ihmiset ovat valmiit ne hyväksymään mutta he haluavat oikeudenmukaisuutta ja tasavertaisuutta

mitenkä hallitus aikoo huomioida rantalan ryhmässä koko elämänkaarta koskevat kysymykset jotka liittyvät myös lasten ja nuorten hyvinvointiin sekä näihin palveluihin

toinen asia joka siellä herättää kysymystä ja josta kysyisin ministeriltä on viisumivapaus

kuitenkin tavoitteena täytyy olla että ensisijaisia etuuksia ja ensisijaisia periaatteita tavoitellaan jotta ihmisten ei tarvitsisi turvautua toimeentulotukeen kuin viimesijaisena

kysyisin ministeriltä tästä maa ja kiinteistökaupasta ja siihen liittyvistä kysymyksistä sekä viisumivapaudesta mikä on hallituksen näkemys

siltä osin kuin toimeentulotukilainsäädäntöä käsitellään toivon kokonaisvaltaista käsittelyä jossa huomioidaan myös tämäntyyppiset aktiivitoimet

arvoisa herra puhemies

haluan ensinnäkin tässä yhteydessä kiittää hallitusta siitä hyvästä työstä että tässä poikkeuksellisen vaikeassa tilanteessa on pystytty luomaan niin hyvää pitkäjänteistä talouspolitiikkaa ja panostamaan samanaikaisesti oikeudenmukaisuuteen ja ennen kaikkea nuorten hyvinvointiin muun muassa yhteiskuntatakuun kautta

lisäksi kun ihmisen taloudellinen tilanne paranee muutoksella on myös vaikutusta valtionosuuksiin jotka kohdistuvat perustoimeentulotuen kustannuksiin kunnissa

mutta olisin tässä yhteydessä samalla halunnut toivoa sitä että kun nuorten yhteiskuntatakuuseen nyt vahvasti panostetaan niin meidän pitää samalla parantaa meidän lapsiperheittemme ja lastemme asemaa ihan neuvolaiästä alkaen

toisin sanoen saamme ihmisen näillä keinoilla selviytymään aiempaa paremmin palkkatulon ja sosiaaliturvan yhdistämällä ilman että hänen on turvauduttava toimeentulotuen käyttöön kuten äsken tuossa mainitsin

työmarkkinaratkaisulla ja hallituksen toimilla on työllisyyttä kilpailukykyä ja talouden kasvua tukeva vaikutus

ansiotuloveron kevennys samoin kuin perusvähennyksen sekä työtulovähennyksen enimmäismäärien korotukset sekä työttömyysturvan suojaosa parantavat ihmisten taloudellista tilannetta ja edistävät työllisyyttä

toinen asia joka on hyvä asia ja joka menee meidän työministerillemme on se että osatyökykyisten tilannetta parannetaan muuttamalla palkkatuki pysyväksi sekä heille laaditaan erillinen toimenpideohjelma

myös viime viikolla käsittelyssä ollut yhteisöveron merkittävä alennus kuuluu tähän samaan pakettiin jolla hallitus pyrkii määrätietoisesti parantamaan työllisyyden ja kasvun edellytyksiä

arvoisa puhemies

suomalainen sopimusyhteiskunta toimii vastuullisesti ja tulevaisuutta kestävästi rakentaen

vakaat ennustettavat ja toimivat työmarkkinat ovat kilpailukyvyn edellytys

vaikka työllisyysluvut näyttävät edelleen huolestuttavilta paremmat ajat ovat varmasti edessä

arvoisa herra puhemies

ihmiset ovat olleet erittäin tyytyväisiä siihen ja se on todettu oikeudenmukaiseksi ja kohtuulliseksi

siihen myös ministeri on puuttunut napakalla otteella kuten hän äsken kuvasi sitä omaa näkökulmaansa siihen että me tarvitsemme kohtuuhintaisia asuntoja eri puolille suomea ja ennen kaikkea myös tänne pääkaupunkiseudulle ja yhtenä suurena kysymyksenä on se että kunnat rakentajat ja rakennuttajat eivät ole kuitenkaan sitoutuneet tähän tavoitteeseen

meidän on tehtävä rakenteellisia ratkaisuja joilla parannamme kestävästi julkista taloutta ja luomme pohjan jolta voimme kehittää hyvinvointivaltiomme palveluita edelleen jokaisen ihmisen hyvinvoinnin turvaamiseksi

nyt kysyisin ministeriltä mitenkä tullaan rahoittamaan näitä mahdollisia toimenpide esityksiä jotka tässä ovat koska nyt tässä olisi sellaisia hyviä elementtejä joita kannattaisi lähteä viemään tämän ikäpolitiikan osana yhteiskuntaan

rahoitusuudistuksen jälkeen oppilaitosten ylläpitäjät voivat nykyistä paremmin ennakoida rahoituksen tasoa ja samalla mahdollistetaan toiminnan laadun kehittäminen sen sijaan että tuijotetaan vain suoritemääriä

arvoisa herra puhemies

kuten edustaja keränen kävi minulle toteamassa tässä hänen muistinsa sillä tavalla oli väärä

keskustelimme tässä ja todellakin sosiaali ja terveysvaliokunnassa viitataan että keliakia olisi vastaava kuin ruoka allergia ja tämä perustuu sosiaali ja terveysministeriön antamaan lausuntoon joka sinällään sekin on osittain virheellinen ja haluan tässä yhteydessä korjata tämän asian

elikkä meidän valiokuntamme antoi mietinnössään siitä selkeän lausunnon jossa se viittaa että keliakia voidaan tulkita myös eräänlaiseksi ruoka allergiaksi

arvoisa herra puhemies

kuten täällä on useissa puheenvuoroissa todettu tämä budjetti on ennen kaikkea budjettia täydentävä esitys jolla parannetaan työllisyyttä

siellä panostetaan muun muassa perusväylänpitoon lisätään täydennys ja erikoistumiskoulutusta sekä tutkintoon johtavaa muuntokoulutusta ja sitä kautta vahvistetaan meidän kansalaisten osaamista ja vahvistetaan työllisyyttä

arvoisa herra puhemies

se mahdollistaa monelle ihmiselle käytännössä elinikäisen oppimisen

tämän täydentävän esityksen yhteydessä myös parannetaan ihmisten hyvinvointia ja osallisuutta ja tästä voisi esimerkkinä todeta esimerkiksi hissien rakentamisen joka lisää esteettömyyttä varsinkin ikääntyvien ihmisten ja vammaisten ihmisten osalta sekä sitten sen asian jota täällä on käyty useissa puheenvuoroissa läpi

kuten valiokunnan mietinnössäkin todetaan vapaan sivistystyön palveluilla on merkittäviä terveyttä edistäviä sekä syrjäytymistä ehkäiseviä vaikutuksia jotka vähentävät muiden raskaiden ja kalliiden palveluiden käyttöä

arvoisa herra puhemies

ensinnäkin haluan tässä yhteydessä todeta että sosialidemokraatit eivät tule hyväksymään tätä lakia ja emme pystyneet myöskään osallistumaan tämän lain ensimmäiseen käsittelyyn minkä takia perustelen nyt vähän tarkemmin tämän esityksemme perusteluita liittyen hylkyyn

siksi myös talouden näkökulmasta on erittäin tärkeää että meillä on monipuolinen ja kattava ihmisten tarpeisiin vastaava vapaan sivistystyön toimijaverkko

lopuksi vielä muutama sana maahanmuutta jien kotoutumiskoulutuksesta joka on kasvava ja erittäin tärkeä osa kansanopistojen sivistystehtävää

arvoisa herra puhemies

ensinnäkin hallituksen esityksessä halutaan lisätä yksityisen terveydenhuollon järjestämistä julkisissa tiloissa

vietämme tällä viikolla kansallista omaishoitoviikkoa joten tämä sattuukin sinänsä erittäin hyvin tähän ajankohtaan

näillä keinoilla on tarkoitus pidentää työuria edistää työllisyyttä ja parantaa julkisen talouden ja eläkejärjestelmän kestävyyttä

luin sen kyllä valitettavasti vasta äsken läpi mutta koin tämän hyvin läheiseksi koska minulla on ollut oman siviilityöni kautta mahdollisuus työskennellä poliisien kanssa juuri vastaavanlaisissa työtehtävissä ja sen takia tämäntyyppinen lähestymiskulma myös tähän asian keskusteluun on oikein hyvä

lakiesitys jatkaa hallituksen systemaattista linjaa joka vähä vähältä rapauttaa yhteisin varoin kustannetun ja kaikille kansalaisille tarkoitetun julkisen terveydenhuollon

eläkeuudistuksesta neuvoteltiin viime vuonna hyvin perusteellisesti ja sopimukseen päästiin työmarkkinakeskusjärjestöjen kesken viime syksynä

hyödyt tuloksellisesta kotoutumiskoulutuksesta ovat selvästi suuremmat kuin koulutuksen kustannukset

hallitus toimii jälleen määrätietoisesti yksityistämistä suosien ja täysin välinpitämättömänä maamme jatkuvasti kasvavia terveyseroja kohtaan

nyt tältä pohjalta on käynnistettävä valmistelu uudeksi omaishoitolainsäädännöksi jotta omaishoitajat saavat vahvemman oikeusturvan ja tarvittavan tuen

siksi onkin tärkeää että koulutus voidaan jatkossa määritellä erityiseksi koulutustehtäväksi eikä siitä tarvitse periä maksuja opiskelijoilta

sopimus onkin erinomainen esimerkki siitä miten kolmikantaisella neuvottelulla voidaan edelleenkin saavuttaa yhteiskunnallisesti merkittäviä tuloksia myös ja varsinkin sellaisissa asioissa jotka heikentävät tiettyjen ryhmien asemaa aikaisempaan nähden

arvoisa herra puhemies

hallitus esittää siis sairausvakuutuslain muutosta niin että julkisissa sosiaali ja terveydenhuollon tiloissa annetusta yksityisestä sairaanhoidosta maksettaisiin asiakkaalle sairausvakuutuskorvaus

välillä tuntuu siltä että tämä on yhtä ja yhtään lisää jaksamista mutta näin on vain tehtävä tehtävä tai voi sanoa ei välillä tuntuu siltä että maan yhtä jankkaamista täällä eduskunnassa kun otan tämän asian puheeksi kerta toisensa jälkeen mutta on sellainen olo ja tunne vahvasti että tämä on asia joka meidän on yksinkertaisesti saatava kuntoon

sen takia myös poliiseille kohdennettu koulutus tämän asian osalta on yhtä tärkeätä kuin myös muille viranomaisille

eläkesopu syntyi ilman voimakasta valtiovallan painostusta tai uhkailua

itse koin silloin tässä omassa työssäni sen että kun meille syntyi hyvä osaaminen pitkäjänteinen yhteistyöverkosto joidenkin poliisien kanssa jotka osasivat kohdata näitä tilanteita oikealla tavalla tiedostettiin myös sitten kotikäyntien yhteydessä milloinka tarvitaan minkäkinlaista osaamista niin tavallaan se toi sellaisen vahvan moniammatillisen tiimin jossa myös tieto kulki hyvin ja sitä kautta pystyttiin myös näihin asioihin puuttumaan

käytännössä tämä tarkoittaa sitä että hallitus palauttaa terveydenhuollon erikoismaksuluokan takaisin ja luodaan jälleen hyvätuloisille ihmisille niin sanottu ohituskaista terveyspalveluihin

tämä jakaa kansalaiset terveyspalveluissa eriarvoiseen asemaan ja siten lisää eriarvoisuutta ja epätasa arvoa kansalaisten välille

me tiedämme että me emme selviä ilman omaishoitajia ja tästä syystä olen ollut erittäin iloinen että tästä asiasta on puhuttu useissa puheenvuoroissa myös tänään

asiantuntijoiden mielestä tämä tulee myös eriyttämään palveluita

tämä edellyttää investointeja esimerkiksi työelämän laatuun työhyvinvointiin koulutukseen kuntoutukseen ja työ ja perhe elämän yhteensovittamiseen ja hallituksen tulisikin arvioida työelämään ja ihmisten hyvinvointiin liittyvien leikkausten vaikuttavuus myös työelämäuraa silmällä pitäen

hän totesi ettei uskalla tehdä omaishoitoon liittyvää sopimusta eikä sitoutua vanhempiensa hoitamiseen koska hänellä ei ole riittävää lain turvaa

hyväosaisten palvelut paranevat samalla pienituloisten ihmisten palvelut heikkenevät

siltä osin tuen lämpimästi edustaja tolvasen tekemää aloitetta ja toivon että tämä asia tältä osin myös etenee eteenpäin

meillä on jo tiedossa että kohonneet asiakasmaksut ovat lisänneet tämän hallituskauden aikana terveyseroja

tämä laki ei tätä suuntausta ainakaan paranna vaan päinvastoin tämä tulee entisestään lisäämään terveyseroja kansalaisten välille

hän haluaisi hoitaa vanhempiansa mutta riskinä on että tämän seurauksena hänet sidotaan hoitotehtävään niin vahvasti ettei hän pysty huolehtimaan samanaikaisesti työstään ja omaisistaan eikä tarvittaessa voi myöskään irtisanoutua tästä hoitosuhteesta

esityksen perusteluissa arvioidaan että hallituksen esityksellä voidaan tehostaa tilojen käyttöä ja tarjota yksityisille yrittäjille mahdollisuuksia toimia myös alueilla joilla terveyshuoltoon sopivia yksityisiä tiloja on heikosti saatavilla

samalla kun hallitus pyrkii pidentämään työaikoja ja vähentämään lomapäiviä se haluaa säästää kuntoutuksesta ja tehdä ensimmäisestä sairauspäivästä palkattoman

moni asiantuntija voi sairastuessaan tehdä töitä kotonakin mutta kuka hyötyy siitä että sairaanhoitajat lastentarhanopettajat ja rakennustyöntekijät tulevat palkan menettämisen pelossa sairaana töihin

arvoisa herra puhemies

haluan heti aluksi tässä kiittää hallitusta siitä että se on korottamassa keliakiaa sairastavan ihmisen ruokavaliokorvausta kuten tämä lakialoitekin tekee

tämä asia on meillä juuri tällä hetkellä valiokunnassa keskusteluissa mutta halusin siitä huolimatta tuoda sen keliakiaryhmän puheenjohtajana tässä vaiheessa myös tähän eduskunnan keskusteluun

mutta kuten äskenkin totesin tuessa on paljon puutteita

tämä ei ole yksiselitteisesti mahdollista

jos haluamme parantaa työllisyyttä ja nostaa todellista eläkkeellejäämisikää olisikin ensiarvoisen tärkeää pitää hyvää huolta tästä työvoimareservistä

esiin tuli muun muassa se että hallituksen esityksen mukaan tilojen vuokraaminen ei saa vaarantaa julkisen terveydenhuollon lakisääteistä toimintaa ja hoitotakuun toteutumista

keliakiaryhmä haluaa tässä yhteydessä kaikesta huolimatta vaikka hallitus parantaa keliakiaa sairastavien ihmisten tilannetta kuitenkin tuoda vielä parempaa yhdenvertaisuutta keliakiaa sairastavien ihmisten osalle

tiedämme kuitenkin että omaishoidon tukeminen tuo yhteiskunnalle merkittäviä kustannussäästöjä joten omaishoidon vahvistaminen vahvistaa myös kunnan kestävää taloudenpitoa

kuitenkin hallitus on systemaattisesti nyt heikentämässä pienituloisten ja työttömien mahdollisuutta pitää huolta omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan

tästä vastaa kunnassa sosiaali ja terveystoimi mutta kunnan tiloja vuokraa yleensä kiinteistötoimi

ensinnäkin keliakia on elinikäinen perinnöllinen sairaus jonka ainoa hoito ja lääke on tarkasti noudatettava gluteeniton erikoisruokavalio

arvoisa herra puhemies

haluan sanoa nyt edustaja satoselle sen että valitettava tosiasia kunnissa on se että kunnat ovat tämän määrärahasi donnaisuuden takia yksipuolisesti lakkauttaneet omaishoidon tukipalkkioita yksipuolisesti myöskin vähentäneet omaishoitajien tukipalveluja ja sitä kautta omaishoitajien tilanne kunnissa on heikentynyt

esimerkiksi sosiaali ja terveyspalvelujen asiakasmaksuja ollaan nostamassa lääke ja matkakorvauksia tullaan edelleen leikkaamaan etuuksien indeksikorotuksia jäädytetään ja työttömyysturvaan tullaan tekemään leikkauksia

hoitoon ei ole muita vaihtoehtoja mikä tekee sen vähän erilaiseksi kuin esimerkiksi diabetes tai muut allergiset ruokavaliot

miten tässä tilanteessa voidaan turvata kaikkien kansalaisten yhdenvertaisuus huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja terveydestään

keliakiaa sairastavan on noudatettava gluteenitonta ruokavaliota kaikissa ruokailutilanteissa jokaisena päivänä sillä pienikin määrä gluteenia vaurioittaa ohutsuolta

tämä sama vaara näkyy myös asetelmassa jossa kuntapäättäjien tavoitteena on saada kunnan lääkärivakanssit täytettyä ja saada samalla aikaan säästöä

eriarvoisuus kunnissa on siltä osin erilainen

arvoisa rouva puhemies

tärkeää on että näiden tarkastusten jälkeen omaishoitajat saavat myös tarvittavaa hoitoa kuntoutusta ja tarvittavia tukipalveluja joko kotiin tai omaan elämäänsä

myös terveyssektorin sisällä toimijoiden kaksoisroolit voivat aiheuttaa hämmennystä niin tehokkaan ja vaikuttavan hoidon kokonaisuuden kannalta kuin potilaankin näkökulmasta

meillä on tietenkin tahtotila siihen että tämä yhdenvertaisuus tukipalkkion osalta toteutuisi ja se on mahdollista siirtää myös kelalle mutta ei ehdolla millä hyvänsä

hoitamaton keliakia aiheuttaa yhteiskunnalle merkittäviä lisäkustannuksia turhien lääkärissä käyntien ja keliakiaan liittyvien sairauksien hoitokuluina

arvoisa herra puhemies

keskusta viime kaudella ajoi omassa esityksessään että omaishoidon tuki siirretään kelalle ja se kytketään hoitotukeen

hoitamaton keliakia aiheuttaa muun muassa osteoporoosia lapsettomuutta maksasairauksia ja masentuneisuutta sekä vakavimmillaan ohutsuolen syöpää

hämmennystä potilaiden kannalta saattaa herättää myös palvelujärjestelmän sekavuus

potilas saattaa saada julkisella puolella olevalta lääkäriltä lähetteen tämän yksityiseen praktiikkaansa tai yritykseen jossa tämä on osakkaana

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

thln tutkimusten mukaan lasten kouluterveydenhuollosta ja neuvolatoiminnasta sekä kotipalvelusta säästäminen näkyy nyt suoraan lasten huostaanottomäärissä sekä psykiatrisen hoidon kasvussa

nykyisin arviolta puolet vapaaseen oikeutetuista omaishoitajista jättää vapaansa käyttämättä

kuten täällä on todettu jo muutamassa puheenvuorossa meillä on täällä useampia aloitteita jotka tavalla tai toisella viittaavat samaan asiaan ja näihin on kerätty yli sata nimeä ja jotka ovat tekemisissä vankilassa olevan turvallisuuden ja työelämän ja vankien turvallisuuden ja työntekijöiden turvallisuuden kanssa

arvoisa herra puhemies

he ovat muun muassa sairaanhoitajia peruskoulunopettajia poliiseja vartijoita palomiehiä

elikkä tällaista kytkentää me sosialidemokraatit emme missään tapauksessa hyväksy

meidän sijaishoitojärjestelmää ei ole kehitetty riittävästi hoidettavien ja omaishoitajaperheiden näkökulmasta

palveluiden piiriin päästään tällä hetkellä liian harvoin sekä liian myöhään

arvoisa herra puhemies

kyse ei ole vain lääkäreistä ja hoitajista tämän ohella tarvitaan myös muuta henkilökuntaa ja muita palveluja

me kaikki tiedämme sen

toivottavaa on että tämän tuen kautta ja tämän panostuksen kautta omaishoitajien erilaisia sijaishoitojärjestelmiä kehitetään nykyistä paremmin

mutta jotta me pystyisimme saavuttamaan tämän tavoitteen niin meidän pitää pysäyttää velkaantumisen kehitys

toivoisin että me saisimme samanlaisen aloitebuumin myös vankien hyvinvoinnin kehittämiseksi jotta vankiloissa ihmiset voisivat aidosti kuntoutua

laboratoriopalvelut ja muut tarvittavat erikoispalvelut saatetaan ostaa julkiselta tai yksityiseltä palveluntuottajalta

olen kuitenkin samalla huolissani meidän rajavartiolaitoksen ja poliisilaitoksen resurssien heikkenemisestä sillä rajaturvallisuus ja sujuvuus ovat myös tärkeä osa suomen talouden kasvua ja kehitystä